edustaja pelkonen nosti esiin tärkeän asian karkittoman koulun ja oikeastaan sen pitäisikin olla tavoitteena ja voisi sanoa että karkiton ja terveellisten välipalojen koulu

onko meille tärkeämpää se sokeritehdas vai kansanterveys

arvoisa puhemies

edustaja rehula meni historiaan ja pohti paras lainsäädäntöä ja kyllä sille on ihan oma arvonsa annettava ja kehunsa koska tosiaan sieltä sata kuntaa lähti paras lainsäädännön myötä väheni

toisaalta olen myöskin samaa mieltä edustaja töllin kanssa siitä että yhdessä onnistumalla ja yhdessä tekemällä tulee varmasti parasta jälkeä ja olen myöskin samaa mieltä siitä että kuntien sitoutuminen muutoksiin lähtee sieltä kuntien itsensä sisältä ja se on kysymys että miten kunnat motivoidaan muutokseen

toisaalta jos mennään nyt ihan tähän käsillä olevaan hallituksen esitykseen niin onhan täällä jos pohditaan että sote rakennelaissa

siellä lähtee kunnilta pois tuotanto ja järjestäminen mutta silti sinne jää se rahoitusosuus ja se rahoitus onkin ehkä se kovin paikka meidän pienille kunnille koska osalla kunnista siellä voi kunnallisvero nousta hyvinkin paljon jolloin voidaan kysyä millainen selviytymismahdollisuus näillä kunnilla on jolloin osin on ehkä jopa perusteltua pohtia mikä on se optimaalinen kuntakoko jolla tämä rahoitusvastuu pystytään hoitamaan

otetaan esimerkki

kannatan ehdottomasti kohtuullista sokerinkäyttöä ja myöskin sitä että voi niitä karamellejakin ottaa kohtuullisesti itsekin teen niin välillä vähän saattaa muutama karamelli tulla liikaakin syötyä

koulutusvienti on itse asiassa yksi uusi mahdollisuus luoda suomeen uutta työtä

mutta jos otamme vaikka karamellit tarkastelun kohteeksi

karamelleissa ravintoarvot ovat täysin olemattomat ne ovat pelkkää sokeria ja lisäaineita miksi me haluaisimme kannustaa syömään niitä lisää

selvää on että sote rakennelain osalta ehkä niitä heikoimpia paikkoja on juuri tämä rahoitusosuus joka pitäisi kyllä miettiä aivan täysin uudestaan ja odottaa rahoitusryhmän lopputuloksia ja sitä että samaan aikaan tehdään päätös rahoituksesta ja rakenteista

tässä tilanteessa on käsittämätöntä että tutkintojen suhteen joita ulkomaalaiset asiakkaat haluaisivat ostaa myynti ei ole edelleenkään sallittua

tähän tilanteeseen juuri tämä hallituksen esitys tulee

tämä kirjoitus kertoo sen että yliopisto ja ammattikorkeakoulukentältä löytyy halua myydä omia tutkintoja

nyt meillä on pieni ongelma siinä että kuntien työntekijöillä on viiden vuoden suoja aika ja tämä suoja aika voi muodostua esteeksi näiden parhaiden käytäntöjen ottamiselle

kun yrityselämässä joudutaan puolenkin vuoden jälkeen lähtemään niin miten meillä voivat olla kansalaiset näin eriarvoisessa asemassa kun he ovat työsuhteessa eri työnantajiin

arvoisa puhemies

olen edustaja salosen kanssa aivan samaa mieltä että meidän tulee myös käyttää niitä kannustimia ja porkkanoita joilla me saamme kansan syömään marjoja ja vihanneksia ja salaatteja nykyistä enemmän ja siltä osin on tietenkin paikka että mitä me voimme tehdä meidän arvonlisäverojärjestelmämme sisällä jossa me voisimme kannustaa

mutta jostain nekin rahat on saatava ja siltä osin voidaan kysyä voimmeko näiden haittaverojen kautta myös saada eräällä tavalla rahoitusvaraa niiden terveellisten elintarvikkeiden kannustamisen puolelle kun tilanteessa jossa velkaannumme meidän on aika vaikea lähteä tyhjästä nyhjäisemään veronalennuksia

siltä osin tämä on yksi mekanismi myös lähteä eräällä tavalla niitä rakenteita muuttamaan verotuksen kautta

arvoisa puhemies

mieluumminkin hallituksen esityksessä tulisi todeta että lukukausimaksulla tulee kattaa kustannukset ja myös tehdä pientä voittoa samalla yhdistettynä siihen kuten täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa oli että me loisimme verovähennysjärjestelmän

siinä vaiheessa kun henkilö valmistuu hänellä on tiettynä aikana mahdollisuus vähentää verotuksessa maksamansa lukukausimaksut

vähävaraisten kehitysmaista tulevien opiskelijoiden osalta kannatan edustaja wallinheimon ajatusta että sehän voisi olla osa meidän kehitysyhteistyötämme

tulevaisuudessa ehdottomasti meidän suomalaisille lapsille ja nuorille tulee taata maksuton koulutus

nyt käsillä oleva hallituksen esitys on tähän yksi keino jolla me takaamme maksuttoman koulutuksen meidän lapsillemme ja nuorillemme

samalla se on myöskin laadullinen tekijä nimittäin me emme pysty keräämään lukukausimaksuja tai tekemään koulutusvientiä huonoilla koulutustuotteilla vaan laadukkailla

se johtaa siihen että meidän yliopistoissa korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa joudutaan entistä enemmän pohtimaan mitä on opetuksen laatu

näin ollen hyötyjänä viime kädessä on myöskin suomalainen nuori

tällä hetkellä pankkien osalta jos otetaan vastuukysymykset esille niin sekä suomalaiset ranskalaiset että saksalaiset pankit ovat lupautuneet pysymään kreikassa ja siltä osin eivät ole vetämässä lainoja pois

jos tämä lainapaketti kaatuisi se tarkoittaisi sitä että suomen valtion lainojen korkotaso saattaisi nousta

entäpä mitä tämän paketin kaatuminen tarkoittaisi kotitalouksien näkökulmasta

koska kysymys ei ole pelkästään kreikasta vaan koko eurotaloudesta niin takuuvarmasti kotitalouksien maksamissa uusissa lainoissa tulisi olemaan nykyistä korkeammat marginaalit ja myös meidän kotitalouksiemme lainoissa korkotaso saattaisi nousta

tässäkin on kysymys siitä että okei nämä ovat riskejä mutta ne ovat riskejä jotka tosiasiallisesti voisivat myös toteutua jos me lähtisimme kaatamaan tätä pakettia

kun lähdemme jatkossa katsomaan miten kreikka maksaa näitä lainojansa meidän on ehdottomasti vaadittava sitä että näitä lainoja ei tulla jatkossa leikkaamaan ja sitä kautta suomi menettäisi antamansa rahat

takuuna on se että laina on hyvin tiukkaan jaksotettu ja myös se että siellä on tiukat rajat milloin tämä laina myönnetään

tämä on ehdottoman tärkeätä eli jos kreikka rikkoo näitä sopimuksia niin silloin myöskään ei lainaa kreikalle tule

lyhykäisyydessään on kuitenkin suomalaisten ja suomen kansan kannalta parempi että olemme mukana tämän lainapaketin myöntämisessä kuin että emme olisi tätä pelastuspakettia tekemässä

arvoisa puhemies

en jaksa uskoa siihen että me voisimme jatkaa nykytahtiin sinisilmäisesti antamalla ilmaiseksi suomalaista koulutusta tilanteessa jossa meillä on rahaa yhä vähemmän

meidän pääkatsantomme pitäisikin olla siinä mistä me saamme uutta työtä jolla me pystymme maksamaan meidän suomalaisten lasten ja nuorten koulutuksen

koulutusvienti on yksi avain jolla me voimme luoda suomelle uutta työtä

me voimme luoda työtä josta saadaan myöskin kohtuullisen hyvä toimeentulo mikä tarkoittaa sitä että siitä myös syntyy aika hyvin verotuloja

miksi me emme tekisi uutta työtä suomelle suomelle joka kärsii työpaikkojen puuttumisesta suomelle jolla on useita osaajia paljon osaajia joilla olisi halua ja tahtoa tehdä töitä

aika ajoi suomen ohitse vanhat reseptit eivät enää toimi

yhteiskuntasopimus ei ole kiristyskonsti

se on ennen kaikkea johtajuuden osoitus johtajuutta ottaa eduskuntaan niitä päätöksiä joita aikaisemmin on tehty aivan väärissä paikoissa

yhteiskuntasopimusta tarvitaan siksi että suomi selviytyy

yhteiskuntasopimusta tarvitaan siksi että meidän kilpailukykymme saadaan takaisin niihin uomiin joissa sen pitää olla

menoleikkaukset ovat kipeitä mutta menoleikkaukset ovat myöskin tapa jolla me voimme pakottaa uudistautumaan miettimään asioita aivan uudella tavalla jolloin ehtona on

arvoisa puhemies

äskeiseen kommenttina että kyllä tämä suomen tilanne on sellainen että nyt tässä mennään vähän sen mukaan mistä kunnasta löydät kaverin ja ketkä tulevat leikkimään mukaan

siltä osin on pohdinta siitä että ensin tulisi kyllä katsoa sieltä ylhäältä käsin koko suomea minkälaiset olisivat ne optimaaliset kuntakoot ja millä tavalla tämä maantieteellinen peitto saataisiin mahdollisimman fiksulla tavalla rakennettua

aina kun kuntia laitetaan yhteen kyllä päättäjätkin joissakin tapauksissa menevät pidemmälle ja silloin kuntalaisen mahdollisuus ottaa yhteyttä heikkenee

on siten syytä siirtyä seuraavalle tasolle siirtyä hallinnollisista rakenteista itse asiassa palveluiden kehittämisen tielle

joissain tapauksissa palveluiden keskittäminen joko yhdelle kuntayhtymälle tai siitä sopiminen että ostetaan palvelut vaikka toiselta kunnalta voi olla parempi ratkaisu

jatkotyössä on hyvä huomioida että maamme on jakautunut hyvin erilaisiin osiin kuten selonteossakin tulee esille kaupunkien ruuhka asuntoalueisiin ja maaseutumaisiin harvaanasuttuihin alueisiin

on selvää että nykyistä enemmän on tehtävä työnjakoa ja keskittämistä varsinkin erityisen vaativassa erikoissairaanhoidossa jossa on hyvin vähän potilaita

otan tässä esimerkkinä vaikeiden palovammojen hoidot

arvoisa puhemies

kun puhumme lukukausimaksuista ja liiketoiminnasta ja tässä ennen kaikkea näen että tässä tulee tehdä liiketoimintaa jossa pystytään tuomaan uutta rahoitusta meidän lasten ja nuorten kouluttautumiselle niin siltä osin tekstin pitäisi mieluumminkin olla niin että lukukausimaksu tai tilauskoulutus kattaa kustannukset ja myös voiton

kuntarakenteiden osalta ei ole mitään päätöksiä ei ole suunnitelmia vielä valmiina kaikki ovat vielä suunnittelupöydällä

kunnon tilaajaroolin luomisella ja pelisäännöillä myös kuntalaisten ääni tulee esille vaikka kunta ei itse tuottaisikaan palveluita eikä kehittäminen vaadi kuntaliitoksia vaan tahtoa ja uutta asennetta

se on se kaava jolla tulisi toimia kauttaaltaan valtakunnallisesti

toinen kysymys jonka nosti edustaja andersson

kuntarakenneuudistustahan tällä hetkellä suunnitellaan se on jonkin verran myöskin matkalla muuttunut ja tammikuussa saamme sitten lopullisen esityksen joka sitten menee eteenpäin kuntiin lausunnoille ja sen jälkeen vasta tulee varsinainen malli

terveydenhuollossa on huimat säästöpotentiaalit

mutta samaan aikaan me tiedämme kuinka moni suomalainen nuori kolkuttelee yliopiston tai ammattikorkeakoulun ovia pääsemättä sinne sisälle

tänä päivänä kuulimme madonlukuja taloudesta jolloin tietenkin heräsi pohdinta siitä että lainsäätäjien pitäisi katsoa mitkä lait edesauttavat meidän tuottavuutemme parantamista

miksi me emme tähän samaan yhteyteen lisäisi sitä että meidän suomalainen nuori pääsisi opiskelemaan nopeammin kunnes me saamme normalisoitua meidän ulkomailta tulevien opiskelijoiden määrän

palvelujen tehostamisessa on erityisen tärkeää ennen kaikkea se että organisaatioiden osaamisen kehittäminen osaaminen hyödynnetään organisaatiossa

tanskan mukaisesti meillä todennäköisesti laskee

mutta siinä vaiheessa kun meillä on laadukasta korkeatasoista koulutusta tarjolla uskon että jos osaamme markkinoida oikein niin saamme uudestaan meidän ulkomailta tulevien opiskelijoiden virran kasvatettua

olemme pakkotilanteessa rahat ja tekijät ovat vähissä jotain on vain tehtävä

mutta osassa on tilanne että tarvitaan lakimuutoksia jotka tuovat mahdollisuuksia kuntien palvelutuotantoon ja tässä hoitajille rajoitetusti reseptinkirjoitusoikeudet on yksi lisäelementti palveluiden tuotantoon

kosken tekemän selvityksen mukaan potilaat saavat kun työnjakoa on kehitetty lääkereiden ja hoitajien osalta myös nopeammin hoitoon pääsyn

lisäksi kunnan näkökulmasta terveyskeskuksille annetaan mahdollisuus tehdä nykyistä enemmän työnjakoa hoitajien ja lääkäreiden välillä mikä tarkoittaa sitä että jos on vaikka arkitilanteita jos todetaan että on kova lääkäripula ja meillä on riittävästi hoitajia niin kunnassa terveyskeskuksen ylilääkäri voi tehdä päätöksen siitä että hoitajille annetaan rajoitettu reseptinkirjoitusoikeus

mitä se tarkoittaa hoitajan kannalta

suurin osa virkamiehistä on varmasti vuosikausia asioiden kanssa ollut tekemisissä

luotan meidän kuntiemme virkamiehiin ja kykyyn antaa lausuntoja siinä ajassa

mitä tämä tarkoittaa talouden kannalta

jos työnjako hoitajien ja lääkärien välillä saadaan sujuvaksi niin varmasti se tarkoittaa sitä että samalla rahalla saadaan enemmän jopa saattaa käydä niin että tarvitaan vähemmän rahaa terveydenhuoltoon

jatkon kannalta olisi hyvä että hoitajien tehtävänkuvia voitaisiin jatkossakin laajentaa esimerkiksi laboratorio ja röntgenlähetteisiin

manaaminen tässä asiassa on haitallista

sen sijaan kannustaminen siihen että korkeakoulut tarttuvat tähän tilaisuuteen on juuri sitä viestiä jota meidän tulisi viedä eteenpäin

muutama kommentti

stipendijärjestelmää tulisikin kehittää sillä tavalla että siihen otettaisiin yritykset mukaan jolloin siihen tulisi myös se työvoimapoliittinen ulottuvuus

arvoisa puhemies

stm on lähtenyt rohkeasti sotaan tupakointia vastaan

sen lisäksi jos puhutaan maksuista niin pitkällä tähtäimellähän tulisi ottaa tavoitteeksi se että meidän korkea aste kehittää koulutusohjelmat niin houkutteleviksi että niistä saadaan kustannukset ja niiden päälle sopiva voitto

kaikki se tulee lisäksi meidän suomalaisen yhteiskuntamme ja suomalaisten hyvinvoinnin eteenpäinviemiseksi

tupakoinnin ehkäisy on edelleen yksi vaikuttavimpia ja kustannusvaikuttavimpia tapoja edistää kansamme terveyttä

kuntarakenneuudistus eihän sen tarkoitus ole pelkästään tehdä rakenneuudistusta

se on vain väline jolla me pyrimme vahvistamaan meidän palveluitamme ja myös tekemään entistä vahvempaa elinkeinopolitiikkaa

pelkästään tulevien kustannusten alentaminen on peruste tiukemmalle tupakkapolitiikalle

tupakoinnin vähentäminen voidaan nähdä myös työelämässä tuottavuutta lisäävänä toimena kun yhä vähemmän joudutaan käymään tupakkatauoilla ja näin pystytään tekemään enemmän töitä

edustaja rehula ehti jo tässä karata mutta hänellekin sanoisin että mieluummin tehdään vikkelästi kuin pidetään löyhässä hirressä pitkään